alussa oli suo kelkka ja vanha maastoliikennelaki

sitä minun mielestäni on muutettava

kuntoutushan on toimintaa jolla pyritään palauttamaan säilyttämään tai turvaamaan sairastuneen työssäkäyvän ihmisen työkyky tai ylipäätään ihmisen kyky toimia silloin kun se on heikentynyt

arvoisa puhemies

vaikka mennäänkin tietysti tämän asian ulkopuolelle niin haluan nyt kuitenkin edustaja wallinheimolle todeta että siinä että aikanaan rajattiin tämä ammattijääkiekkoilijoitten lainsäädännöstä tuleva vakuutusturva viideksi vuodeksi kyse oli aika lailla puhtaasti rahasta

tässä lakiesityksessä näin kai voi sanoa on olevinaan hyvä pyrkimys samaan suuntaan mutta kun rahat ovat jääneet aivan liian vähäisiksi niin suunta onkin väärä

ei tässä salissa ole äänestetty siitä sidotaanko vanhukset sänkyihin vai ei

tämä suomalainen asumisperusteinen sosiaaliturva sentään kohdistuu kaikille suomalaisille

mutta kyllä minun on vaikea ymmärtää tästä laista selkeästi pilkottavaa henkeä siitä että moottorikelkkailusta olisi tulossa ikään kuin perusoikeus että jopa pyhään omistusoikeuteenkin puututaan jotta voidaan metsän siimekseen perustaa kelkkareitti

olen hieman ihmetellyt tätä rakennuttajana en tiedä pitäisikö sanoa entisenä rakennuttajana se ratkeaa ensi keväänä mutta tosiasia on kuitenkin niin että jos rakentamisen harmaa talous halutaan aidosti saada kuriin niin ylivoimaisesti paras keino siihen on vastuuttaa myöskin rakennuttaja ja sillä tavalla että samalla rakennuttajalle annetaan oikeudet valvoa se ketju sieltä pääurakoitsijasta aina sinne alimpaan aliurakoitsijaan

kun hyvätuloisten ja pääomien verotusta on kevennetty on samalla heikennetty kuntien edellytyksiä pitää vanhustenhuollon henkilöstömitoitukset riittävinä ja palkata uutta ja osaavaa henkilöstöä

keneltä se on pois jos kaksi samaa sukupuolta olevaa toisiaan rakastavaa ihmistä ei saa avioitua

no nyt tässä leikataan korvauksesta jolla korvataan kuntoutuksesta aiheutuvia maksuja ja tähän pätee aivan sama että tästäkin kärsivät ne joilla on kaikkein vähiten varaa koska heidän on kaikkein vaikeinta maksaa siitä kuntoutuksesta aiheutuvat maksut

voidaan sanoa että se kehitys työvoimatoimistojen lakkauttaminen on johtanut siihen että ei siellä tunneta tämmöisiä paikallisen mikrotyöllistymisen mahdollisuuksia

tämä on asumisperusteisuuden ja vakuutusperusteisuuden ero ja toivoisin kyllä että siitä edelleenkin pyrittäisiin pitämään tinkimättömästi kiinni

tätä on ollut vahvistamassa valitettavasti myöskin se että silloin kun nämä säädökset laadittiin niin ne laadittiin sellaisiksi että asukkaitten vaikutusmahdollisuudet jäivät aivan liian pieniksi

on aivan välttämätöntä että sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöön kirjattu valiokunnan yksimielinen ja yhteinen tahto riittävän rahoituksen osoittamisesta turvataan

siis se koko lainsäädännön tarvehan tuli siitä että seurojen ostamien suorien vakuutuksien vakuutusmaksut jotka johtuivat jääkiekon tapaturmariskien suhteellisesta runsaudesta ja myöskin suomalaisten ammattijääkiekkoilijoitten sanoisiko nyt keskimääräistä paremmasta palkkatasosta nousivat niin kalliiksi että tällaista lainsäädäntöä tarvittiin

eivät ne hallituksen lakiesitykset aina huonoja ole

minä olen sitä mieltä että kelkkailu ei ole välttämätöntä

kun olen pikaisesti ministerin kehotuksesta tutustunut tähän esitykseen niin on kyllä todettava että äkkilukemalta ja kuulemalta tämä kuulostaa kyllä kohtuullisen hyvältä

ministeri risikko me olimme muistaakseni yhdessä pari vuotta sitten hyväksymässä terveydenhuollon eettisessä neuvottelukunnassa vanhuus ja hoidon etiikka nimistä raporttia ja siinä sanottiin muun muassa seuraavaa

siksi pitää verrata kun tämän lakiesityksen kohtalosta päätetään mitkä ovat ne luonnonarvot verrattuna siihen hyötyyn jonka vapaa kelkkailu jota tässä nyt selkeästi ollaan ajamassa tuottaa

sen jälkeen kun tämä sali on mietinnön käsitellyt sehän on sekä suomen eduskunnan että suomen kansan tahto

nythän siinä käy niin että jos he sitten jäävät niitten maksujen vuoksi menemättä siihen kuntoutukseen niin heidän työkykynsä palautuminen viivästyy ja yhteiskunta menettää sekä sen tuotannon arvon joka syntyy siitä poissaolosta ja sitten joutuu maksamaan vielä sairauspäivärahoja jolloin säästö tässä kuntoutuksessa taatusti muuttuu negatiiviseksi

ainakin me sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenet olemme todellakin tottuneet siihen että olemme päässeet näkemään näitä sekä alempien että ylempien valituselinten päätöksiä ja kyllä aidosti välillä on tuntunut siltä että ne ovat ehkä vaarallisimpia paikkoja suomalaisten uskon oikeudenmukaisuuteen kannalta

vuokralaisdemokratiapaineen siivittämänä olin aika keskeisesti siinä valmistelussakin mukana ja vietettyäni yli kymmenen vuotta yhden suomen suurimmista vuokrataloyhtiön toimitusjohtajista olen sitä mieltä että asukkaitten aitoa päätäntävaltaa pitäisi nykyisestään lisätä ja niin pitäisi tehdä myöskin asumisoikeusasunnoissa

muuten sen paremmin oikeudenmukaisuus kuin rehellinen kilpailu ja suomalaisten tai miksei jopa ulkomaistenkin yritysten tasavertainen kohtelu ei toteudu

päätösten tulee tukea toinen toisiaan

mutta sitten kun valtion rahoilla jo silloin kehyksissä oli omat rajansa päädyttiin tämmöiseen ratkaisuun joka ikään kuin perustaltaan ei todellakaan nyt välttämättä ole oikeudenmukainen mutta ehkä siinä tilanteessa jossain määrin tarkoituksenmukainen

jos rautatie lopetetaan ja joltakin paikkakunnalta junayhteydet katoavat niin todennäköisesti kompensoivat toimenpiteetkään eivät pysty kuitenkaan sitä korvaamaan

jos rakennuttaja saatettaisiin tällaiseen vastuuseen ja toisaalta annettaisiin rakennuttajalle velvollisuus niin sitäkään murheellisuutta ei olisi päässyt ja jos tämä olisi ollut vallalla jo silloin kun tuota eduskunnan pikkuparlamenttia rakennettiin niin olisimme voineet välttää senkin häpeän kun nämä kiinalaiset kivityömiehet siellä olivat yhden aliurakoitsijan palveluksessa töissä ja sittemmin joutuivat hakemaan oikeuksiaan oikein suomalaista oikeutta myöten

kun kello näyttää punaista niin totean että näillä perusteilla kakkoskäsittelyssä tulen esittämään tämän lain hylkäämistä

vanhuksella on oikeus luottaa saavansa asianmukaista hoitoa ja palveluja arkensa kohtuullisten tarpeiden tyydyttämiseen

päinvastoin olen pikemminkin loukkaantunut siitä että tätä mahdollisuutta iloon ja onneen mutta myöskin vastuuseen ei anneta kaikille ihmisille

välillä ne päätösten perustelut ovat sen tyyppisiä

yhteishallintolaista seuraava hallitus voisi hallitusohjelmaan kirjoittaa että kun asukkaat maksavat kaiken sekä vuokra asunnoissa että myöskin asumisoikeusasunnoissa niin kyllä heidän nyt pitäisi päästä päättämäänkin omista asioistaan sen sijaan että heitä on kuten erityisesti asumisoikeusasuntojen osalta ja kuten tämä nyt käsittelyssä oleva laki osoittaa viety kuin pässiä narussa ei ole edes vaivauduttu kertomaan mitenkä asiat oikeasti ovat

pitkäaikaisessa hoitopaikassa vanhuksen toiveita itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä on kunnioitettava aivan kuin oltaisiin hänen kodissaan

usein on kysymys juuri asiantuntijalääkärin ja hoitavan lääkärin näkemysten ristiriidasta

tulemme tietysti puuttumaan niihin valiokuntakäsittelyssä mutta totean tässä yhteydessä että tässä salissa tänään jo esiintyneistä syistä johtuen vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ei tule kannattamaan tämän lain hyväksymistä tässä muodossa

täällä on myöskin sanottu että tämä mahdollisuus avioitua vaarantaa lasten asemaa että se on aikuisten ihmisten itsekkyyttä lasten kustannuksella

mutta ed

kolmanneksi tämä ajattele globaalisti toimi paikallisesti näkökulma tulee saada elävästi toimivaksi

menemättä nyt näihin yksityiskohtiin sen pidemmälle totean että kun tässä on avattu tämä malli nyt näin kuten on tehty että valittaja saa sen asiantuntijalääkärin lausunnon käsiinsä ja voi käyttää sitä omalla hoitavalla lääkärillään ja nämä molemmat tiedot tulevat sitten varsinaiseen päätöksentekoon käsittelyyn niin on pakko todeta että hyvin keksitty

viime kaudella silloisesta hallituksen esityksestä jossa omaehtoisen koulutuksen edistämistä ei avattu tällä tavalla muistaakseni kokoomuksen kanssa yhdessä teimme oikein vastalauseenkin

minun mielestäni te ministeri risikko olette ihan hyvä ministeri mutta me ymmärrämme ministeri myöskin sen että hallituksessa vaikka te mitä tahtoisitte te ette voi sille asialle mitään koska tämän hallituksen linja kuntien tilanteen parantamisessa on se mikä on

pitää toivoa että valiokunta saa sitä muutettua niin että voisimme hyväksyä sen hyvät puolet ja jättää nämä huonot puolet hyväksymättä

siinä mistä tässä on kysymys kuvaavaa on se että kun eduskunta kilpailutti viimeksi a siipeä tuossa niin urakkatarjoukset ylittivät merkittävästi kustannusarvion

mahdollisuus tasata kaikki kulut sekä pääomakulut että hoitokulut olihan se nyt ihan käsittämätön säännös

erityisesti tämä eun byrokraattiperusteinen rahanjako pitää saattaa sellaiseksi että iänikuisista hankkeista päästään pitkäjänteiseen kehittämiseen

en ollut tässä salissa silloin kun käsiteltiin parisuhdelakia mutta sitäkin keskustelua silloin seurasin ja nämä samat puheet pidettiin silloinkin

mutta siltä osin mitä edustajat mustajärvi kuoppa ja lahtela ovat edellä kuvanneet siinä on puute josta nyt vakavasti uskon että te viisaana miehenä ed

siis tasaus ei ole mitään muuta kuin huonosti hoidetun talonpidon peittelyä pahimmillaan

neljänneksi tämä käynnistetty aluehallintouudistus joka nyt on siis meneillään ei saa johtaa reviiri ja sektoritaisteluun vaan on yhdessä katsottava eteenpäin jotta voidaan ikään kuin yhtyä lauri siparin laulun viimeiseen säkeistöön

siksi arvoisa puhemies myötätunnosta ministeri risikkoa ja suomen hoitoa tarvitsevia vanhuksia kohtaan ja heidän kestämättömän tilanteensa parantamiseksi tulen äänestämään epäluottamusponnen puolesta

satonen ja samalla myöskin työelämä ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtajana omalta osaltanne yhteistyössä tovereitten kanssa anteeksi edustajien kanssa edustajatovereitteni kanssa hoidatte sen siellä valiokunnassa kuntoon että työttömille avautuvat myöskin heidän kannaltaan parhaat mahdollisuudet ja edellytykset hankkia sekä koulutusta että omaehtoista koulutusta

kun lapsilla ei ole isää niin se on lapsille kuulemma turmiollista

toki pääomavuokrien tasaus on sillä tavalla perusteltua että kun suhdanteet heilahtelevat voimakkaasti ja rakennuskustannukset saattavat vaihdella niin että saman kadun varressa olevat puoli vuotta vanhempi ja nuorempi talo missä käyttövastike tai vuokra on euron kalliimpi toisessa kuin toisessa niin silloin niihin tilanteisiin tarvitaan pääomatasausta

mutta uskon että tämä kyllä parantaa myöskin ihmisten oikeusturvaa

minä epäilen että hänen työhuoneensa sijaitsee sellaisessa paikassa jonka aika läheltä lähtee laivoja mutta sanon nyt tämän vain näin jotta en kärjistäisi liikaa

pelkästään tämän pitäisi osoittaa että on mentävä vielä pidemmälle kuin mihin nyt on menty ja mihin hallitus sinänsä ihan hyvillä esityksillään kaavailee menevänsä

mutta työttömyysvakuutusrahaston menojen lisäys on tietysti tässä tapauksessa siinä mielessä mielenkiintoista että näihin lomautuskustannuksiinhan valtio ei osallistu lainkaan ja työttömyysvakuutusrahaston menot kattavat työntekijät ja työnantajat

kun sanotaan että se on niitten lasten osalta ihmisoikeuskysymys niin voi se tietysti olla mutta kannattaa pitää mielessä että ne lapsethan ovat jo olemassa siinä parisuhteessa se avioituminen ei tee mitään muuta kuin muuttaa niitten kahden ihmisen välisen liiton vielä vahvemmaksi jotka niistä lapsista pitävät huolta

jos tulee tiukkoja paikkoja niin sitten käytetään isompia kokoonpanoja

se ei ole johdatusta se ihmisten tekoa on ja on ihmisten käsissä päättää onko se muuttumaton minkä hyväksi tehdään työtä minkä takia edistytään ja pääoma vaiko kansat on veljet keskenään

olemme koko ajan puhuneet me kaikki täällä olemme puhuneet siitä kuinka välttämätöntä tämän tilanteen korjaaminen on

mutta hoitomenoihin ei sitä nyt tarvita tietenkään mihinkään muuhun kuin omistajan surkeuden peittelyyn ja tietenkin siihen että kun kustannukset vain nousevat niin sitten kun jossain ne kustannukset vielä huonomman hoidon vuoksi nousevat enemmän kuin toisaalla niin siirretään sitten niistä paremmin hoidetuista taloista sitä asukkaitten rahaa sinne huonommin hoidettujen talojen surkeuden kattamiseen

kun työttömyysvakuutusrahaston menotkaan eivät siis näitten perustelujen mukaan runsaasti lisäänny niin itse asiassa ei tapahdu juuri mitään ehkä tapahtuu vähittäistä paranemista

voi jopa sanoa niinkin että ilman sitä kahden samaa sukupuolta olevan ihmisen parisuhdetta jos lapset ovat siis syntyneet siinä liitossa niitä lapsia ei olisi olemassa sillä tuskin kumpikaan esimerkiksi kahdesta toistaan rakastavasta parisuhteessa elävästä naisesta olisi saanut aikaan sitä lasta miesten kanssa koska heidän sukupuolinen suuntautumisensa on toinen

hyvät pyrkimykset eivät riitä harmaan talouden kuriin panemiseen

siksi toivon jos tämä hallitus selviää tästä luottamusäänestyksestä mitä en toivo eikä se nyt johdu läsnä olevista ministereistä niinkään että tarjoaisitte jos kansa minua kohtelee niin kuin parhaaksi näkee ja lähettää minut tuonne entiseen työhöni että minulla olisi myöskin edellytykset laittaa omalta osaltani suomalainen harmaa talous kuriin ja vastaavasti muutkin rakennuttajat velvoitettaisiin tekemään se sama omalta osaltaan

vaikka se summa ei olisi kokonaisuutena kovin suuri niin siellä ryhmien välillä saattaa tapahtua huomattavia muutoksia ja niin tässä juuri tapahtuu ja se tapahtuu pilviä suo on suuri työ paremmin tienaavia suosien vähemmän tienaavia sorsien

siinä mielessä tämä lakiesitys on erinomainen ja kannatan sitä lämpimästi enkä nyt puutu näihin perusteluihin sinänsä sen enempää

totean vain että ruotsissa asumisoikeusasuntojen osalta tilanne on sillä tavalla parempi että siellä omistus on asumisoikeusyhdistyksillä eli ne asukkaat kuitenkin itse omistavat ne talot

kun on sanottu että ei ole kysymys tasa arvosta niin kuten jo täällä debatissa totesin jos olisin naimaton mies niin naisella lesbolla olisi oikeus mennä minun kanssani naimisiin vaikka hän ei minua rakastaisikaan mutta sen sijaan hänellä ei ole oikeutta mennä naimisiin naisen kanssa vaikka he rakastaisivat toisiaan

siinä suhteessa kun tämä esitys kassojen vaikeuksien voittamiseksi on ikään kuin perusteltu sillä niin se on ihan ok mutta jos se tehdään pienipalkkaisten ja pienempituloisten tilannetta heikentäen ikään kuin heidät pannaan maksamaan tästä parannuksesta niin eihän se voi olla oikein

ennen kaikkea se mikä tässä on ollut huolestuttavaa ja joka nyt on tullut julkisuuteen on kysymys korjausrahastojen käytöstä

vanha isäntä katseli pellon laidalta kun poikansa kynti peltoa jo parhaat päivänsä nähneellä zetorilla ja totesi

kaiken kaikkiaan kun tässä on kassojen maksuongelmista puhuttu niin niitten ongelmien keskeinen ydin on se että työttömyysturvalainsäädäntö

kallikselle tuottaa vaikeuksia ymmärtää mistä tässä on kysymys meistä muista puhumattakaan niin se on kyllä minusta osoitus siitä että tämä koko lainsäädäntö pitäisi kirjoittaa uudelleen niin että jo puhtaasti teknisiltä ongelmilta vältyttäisiin

ellei niitä rahoja aktivoida säällisessä ajassa joko korjauksiin tai sitten palauteta sinne taseeseen voittoina vuokrien alentamiseksi tai käyttövastikkeitten alentamiseksi niin kysymyshän on ryöstöstä

vielä tätä sanoisiko epäjohdonmukaisuutta voisi vähän kärjistääkin toteamalla että lesbonaisella on kyllä oikeus mennä homomiehen kanssa naimisiin mutta sen sijaan hänellä ei ole oikeutta mennä lesbonaisen kanssa naimisiin

käytännössä tässä käy vähän samalla lailla kuin tuossa äskeisessä makeisverokeskustelussa että kun valtion toimien tässä tapauksessa veronkorotuksen johdosta voi olla että kansanedustaja edelleen syö hyvää suklaata mutta köyhempi kansa sitä ei enää pysty syömään niin tässä köyhempi kansa ei saa kuntoutuspalveluita koska ei pysty maksamaan omavastuita

arvoisa puhemies

siinä mielessä olen pikkaisen pettynyt että valiokunta ei ottanut oikeastaan mietinnössään tähän nyt kantaa mutta minä nyt ymmärrän kun puheenjohtaja kertoi mitenkä tämä proseduuri on tässä etenemässä

olisi tietysti mielenkiintoista kuulla tätä aloitetta vastustavien mielipide siihen olisiko tällainen avioliitto sitten jotenkin vähemmän hyväksyttävä vai enemmän hyväksyttävä kuin kahden naisen välinen liitto

luin tämmöisen sairauden ongelmat tuolta lehdistöstä

toivon ja omasta puolestani edellytänkin että kun ministeri vapaavuori uskon hänen viimeaikaisiin toimiinsa viitaten tässäkin asiassa toimii topakasti niin tämä asia alkaa edetä niin että asukkaat voivat olla huoletta itse maksamiensa vuokrien kohdistumisesta sinne minne pitääkin eli niitten asuntojen korjauskustannusten tai oikeastaan siis korjauksesta heille aiheutuvien käyttövastikkeitten alentamiseen ei käyttövastikkeitten vaan pääomavastikkeitten alentamiseen ne sisältyvät siihen käyttövastikkeeseen

ja kiitän myöskin ministeriä ansiokkaasta toiminnasta

tiusaselle ehkä voisi esittää sellaisen arvelun että johtuisikohan tämä kokoomuksen erilainen käyttäytyminen valiokunnassa ja täällä osittain siitä että täällä olivat kamerat valiokunnissa niitä ei ole

sen sijaan kansanedustajat pystyvät siihenkin elleivät sattuisi saamaan niitä jo työterveydestä joka on sitten laajempi osa tätä terveydenhuollon epätasa arvoa

arvoisa puhemies

kiitoksia vaan

arvoisa puhemies

totta kai lisää tehdään

koko sen ajan toimintani perusta on ollut ihmisten tasa arvoisuuden ihmisten oikeuksien sorrettujen ja heikommassa asemassa olevien ihmisten puolustaminen

terveydenhuollon kokonaismenot ovat edulliset ja tulokset hyviä

karl marx muistaakseni sanoi aikanaan että ihmisen on ensiksi syötävä ja pidettävä itsensä hengissä ja vasta sen jälkeen voi harrastaa muita jalostavampia toimintoja kuten esimerkiksi itsensä sivistämistä

eu maista vain espanjassa ja portugalissa terveydenhuollon menot asukasta kohti ovat suomea pienemmät ja vain irlannissa terveydenhuoltoon käytetään pienempi osuus bruttokansantuotteesta kuin suomessa

mutta tästä alkuosasta jos kävisi niin että oppositio voittaisi ja tätä kelamaksun poistoa ei hyväksyttäisi ilmeisesti todellakin sosiaalitupo raukeaisi mutta mitä oikeastaan tapahtuisi

arvoisa puhemies

äänestän huomenna tasa arvoisen avioliittolain puolesta

näillä perusteilla kannatan ed

tutkin tuolloin pidettyjen istuntojen pöytäkirjoja ja totesin että keskusteluun osallistuneista edustajista lähes kaikki myöskin oppositiossa olleen keskustan edustajat korostivat päätöksen historiallista merkitystä

mutta se on kuitenkin asia joka pitää saattaa kuntoon

ellei niin tapahdu on vaara että usko koko asumisoikeusasumisen oikeudenmukaisuuteen horjuu todella pahasti

hoidon saatavuuskin on hoitotakuun seurauksena alkanut selvästi parantua vaikka lain velvoitteita ei vielä olekaan täysin pystytty toteuttamaan

mutta kun niitten työttömienkin on syötävä niin silloin siinä äkkiä tulee huoli siitä kuinka suuri se työttömyysetuus jolla elää pitää oli koulutuksessa tai ei on myöskin jatkossa

olen siis sitä mieltä että tämä lakiesitys pitää hyväksyä asukkaitten läpinäkyvyyttä pitää lisätä mutta tämä edellyttää että jatketaan eteenpäin ja lisätään aivan oikeasti asukkaitten vaikutus ja päätäntävaltaa asumisoikeusasunnoissa samoin kuin myöskin aravarahoitetuissa vuokra asunnoissa

erityisesti korostettiin esityksen merkitystä kansalaisten työuran pidentymisessä ja sen myötä koko eläkejärjestelmän kestävyyden turvaamisessa

mutta arvoisa puhemies suomalaisessa terveydenhuollossa on yksi iso ongelma ja se on se mihin viittasin jo tuossa debatissa

jos sosiaalityöntekijät varsinaisen sosiaalityön hoidon lisäksi olisivat joutuneet vielä arvioimaan sitäkin kuka nyt on kykenevä käsittelemään milläkin tavalla jätevesiä ja niitten kiinteytymiä niin kyllä siinäkin olisivat sitten jo maailman kirjat olleet mullin mallin

sitten sen jälkeen se varsinainen uhka miksi työntekijäjärjestöt päätyivät sosiaalitupoon oli se että vaarassa olivat nimenomaan työttömyysetuudet lisäpäivät eli tämä kuuluisa eläkeputki ja toisaalta sitten työttömyyden kesto jota sata komiteassa oli vaadittu vähennettäväksi

edustaja pekkarisen esiintyminen toisaalta ja keskustan vastalause toisaalta olisivat kumpikin ansainneet jonkinasteisen kulttuuripoliittisen palkitsemisen

siitä tässä on kysymys

sitten kun on tämä perustelu että vaikkei tämä nyt hyvä olekaan niin tämä on kolmikantainen ja sen takia hyväksyttävissä niin kun tänään olen tuota perustuslakia lukenut useammankin kerran niin siinä taidetaan todeta että ihan kolmikannasta riippumatta edustajan on tässä lainsäädäntötyössä noudatettava totuutta oikeutta ja perustuslakia ja muita säännöksiä ei tarvitse noudattaa